sen lisäksi te olette vastustaneet kuntien valtionosuusleikkauksia maatalouden leikkauksia ja muita ja sitten sipilä menee ja sanoo että nykytasolla pitää menot pitää vielä vuosia

lopuksi haluan rouva puhemies sanoa että totta kai tarvitaan paljon muutakin tupakoinnin vähentämiseksi ja sitä kautta tupakoinnin haittojen pienentämiseksi kuin veronkiristystä

arvoisa rouva puhemies

valiokunta katsookin että sopimukset luovat myös suomen kannalta riittävän kehikon oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteuttamiseksi

hallitus on valmistelemassa ja keväällä eduskuntaan tuomassa uutta tupakkalakia jolla taas otetaan merkittäviä askeleita eteenpäin tupakoinnin rajoittamisessa

jos tämä kysymys joskus tulee suomalaisten viranomaisten eteen toivon että tämä ulkoasiainvaliokunnan mietinnöstä siteeraamani virke otetaan tarkasti huomioon

minä todella toivon että tämä sama ajattelu on myös tuolla etujärjestökentällä vaikka ymmärrän että etujärjestöt jo luonteensa ja historiansa ja tarkoituksensa puolesta ovat ajamassa nimenomaan jonkun tietyn kapean eturyhmän etua

omalta osaltani kannustan lain valmistelijoita tekemään niin rohkeita ehdotuksia parveketupakoinnin kieltämiseksi autossa tupakoimisen kieltämiseksi jos siellä on lapsia ja niin edelleen kuin vain sielu sietää

entä sitten kun kymmeniätuhansia julkisen sektorin työntekijöitä voidaan vähentää missä viime vaalikaudella oli tämä julkisen sektorin tuottavuuden lisääminen

kertokaa

lopuksi totean että tupakoinnin vastustamisessa tietysti järkevällä valistuksella on erittäin suuri merkitys myös ja meidän pitäisi onnistua siis meidän tarkoitan niiden järjestöjen jotka tekevät tätä tupakkavalistustyötä rekrytoimaan tällaisiksi tupakkavastaisiksi mannekiineiksi erilaisia nuorison idoleinaan pitämiä henkilöitä

sitten täällä edustaja yanar ja edustaja touko aalto tarjoavat virkamiesten kilometrikorvauksia että näillä nämä kaikki säästöt kuulemma kompensoidaan

nyt ei vähiten ibrahimovi olisi hyvä vaikea nimi hän olisi erinomainen tällainen tupakanvastaisuuden mannekiini jos hän sellaiseen suostuisi

suomessakin voisi ajatella joitakin tällaisia urheilutähtiä ja miksei myös tämän sukupolven muusikkoja

en tiedä tupakoivatko cheek ja uniikki ja muut räppärit mutta sikäli kuin olen huomannut he pitävät erittäin hyvää huolta kunnostaan ja siitä voisin päätellä että eivät tupakoi

arvoisa puhemies

täytyy sanoa että oikein hieraisin korviani kun kuulin sosialidemokraattisen ryhmän edustaja peltosen sanovan että on hyvä että sosiaaliturvaa ja työntekoa yhteensovitetaan

minun sukupolveni osaltahan näin ei voitu toimia koska kaikki minun sukupolveni nuorisomuusikot tietysti tupakoivat ja joivat niin paljon kuin sielu sietää mutta tänä päivänä uusi sukupolvi on ymmärtääkseni tässä suhteessa paljon valistuneempi kuin edeltäjänsä

sehän tarkoittaa sitä että meidän asumisperusteinen sosiaaliturva joka on euroopan paras muutetaan työperusteiseksi sosiaaliturvaksi

mitä tulee sakn ehdotukseen niin olen julkisuudessakin lausunut että mielestäni se on positiivinen askel tässä prosessissa ja se että sak yli vuotta etukäteen tarjoaa nollalinjaa kertoo miten poikkeuksellisessa tilanteessa nyt eletään

arvoisa herra puhemies

ymmärrän hyvin että edustaja vehviläinen sanoo että ei nyt puhuta siitä mitä keskustajohtoinen hallitus teki tai itse asiassa jätti tekemättä puhutaan vain siitä mitä keskusta nyt puhuu ja lupaa että tekisi

joskus tuntuu siltä että sakssa ymmärretään paremmin nykyisen tilanteen poikkeuksellisuus kuin meidän täällä olevassa poliittisessa oppositiossa ymmärretään

sen täytyy olla asumiseen sidottu niin kuin se meillä tällä hetkellä on asumiseen sidottu paitsi että meillä tulee ensimmäinen ryhmä jolla se ei ole asumiseen sidottu ja se on kolmansista maista tulevat

mutta kyllähän meidän pitää nyt vähän miettiä näitä asioita myös siinä valossa mitä te väitätte syytätte ja vaaditte ja mitä te teitte silloin kun teillä oli pääministerin salkku

rajansa se on edellisen hallituksen mollaamisellakin

mitä sitten tulee kilpailukykyyn niin tässä vaiheessa on tavoiteltu ja tavoitellaan nimenomaan sitä että meidän kustannuskilpailukykyä voitaisiin kohentaa

jos edellinen hallitus edustaja lohi teki niin julmettuja ratkaisuja maakuntia ja haja asutusalueita kohtaan niin kai te nyt pääministeripuolueena olette korjaamassa näitä ratkaisuja

tämä ei varsinaisesti kuulu tähän mutta on ihan hyvä että tämä tuli esille tässä tämä opiskelijat ja lapsi ja heidän asemansa

osa tätä on myös se että paikallista sopimista laajennetaan mikä helpottaa yritysten mukautumista erilaisiin tilanteisiin ja sitä kautta parantaa sitä tuottavuutta mitä tässä myös haetaan

olin itse hallitusneuvotteluissa enkä kyllä huomannut että olisitte esittäneet yhdenkään viime kaudella tässä suhteessa tehdyn päätöksen palauttamista tai peruuttamista

jos on opiskelijat ja heille syntyy lapsi ja he asuvat kumpikin omassa asunnossaan ja saavat asumistukea kaikki on hyvin tai vaikka asuisivatkin yhdessä ja se yksi asunto on tyhjänä tai välivuokrattu jollekulle muulle

urpilainen te vastasitte minulle että te ette halua siis demarit eivät halua kiristää tavallisen palkansaajan ja lapsiperheiden verotusta mutta puheenjohtaja urpilainen samalla te vastustatte hallituksen politiikkaa jolla nimenomaan on siirretty verotuksen painopistettä työnteon eli palkansaajien ja lapsiperheiden verottamisesta ympäristön kuormittamisen verottamiseen

viime vaalikaudella hallitus sai kuulla kunniansa siitä että joka kerta kun hallitus joutui tekemään ikäviä säästöpäätöksiä jotka kohdentuivat eri puolille suomea myös maakuntiin hallitus sai kuulla kunniansa siitä että kyseessä oli ide ologinen keskittäminen

mutta kun he menevät yhteen niin he joutuvat pois opiskelijoiden asumisturvan piiristä ja he tulevat yleisen asumistukiturvan piiriin jolloinka se turva on pienempi kuin silloin kun ollaan opiskelijastatuksella

ja kymmeniätuhansia voidaan nyt vähentää julkisen sektorin työntekijöitä missä olivat ne teot viime vaalikaudella

kyllä meillä töitä on tässä sosiaalilainsäädännön uudistamisessa ja siinä että pystytään kaikkein pienituloisimpien niiden ihmisten joilla on kaikkein suurin hätä asioita auttamaan

sitten mitä tulee tähän köyhyyteen työttömyyden torjunta on kaikkein parasta politiikkaa köyhyyden torjumiseksi

kaikkein parasta sosiaaliturvaa on tietenkin se että luotaisiin niitä työpaikkoja edes se yksi työpaikka ensin koska se on vanha totuus että yksi uusi työpaikka synnyttää puolitoista muuta työpaikkaa ja yksi menetetty vie mennessään kaksi muuta

hallitus on onnistunut työttömyyden torjunnassa kun verrataan niitä arvioita mitä esitettiin työttömyyden pahentumisesta meidän talouskasvun romahtamisen seurauksena siihen mitä todella toteutui ja tätä kautta on pystytty parantamaan monien vähäosaisten tilannetta

tämän asian ensimmäisessä käsittelyssä käytin perusteellisen puheenvuoron ja pari lyhyttä vastauspuheenvuoroa myös asian toisen käsittelyn alkaessa viime perjantaina

en sano etteikö heidän tilanteensa ole vaikea ja etteikö aina olisi parannettavaa mutta ei sitä pidä myöskään liiaksi mustamaalata

näin ollen en nyt toista kaikkea sanomaani

aikaisemmin suomessa oli voimassa sellainen lainsäädäntö ja käytäntö että kun henkilö syyllistyi veropetokseen niin lievemmässä ta pauksessa siitä seurasi veronkorotus joka saattoi tulla jo siitä että laiminlöi esimerkiksi veroilmoituksen

kuulin tuossa että keskustelussa oli edustaja rehulan osalta oma nimeni mainittu muutamaan otteeseen

tuohon aiheen sisältöön enempää puuttumatta totean että ensimmäisen kauden edustajallakin on varmaan lupa syödä ettei tässä suurista kiireistä ole kysymys mutta jos on aamulla lähtenyt liikenteeseen ja aikoo osallistua vielä keskusteluun niin siksi hetkeksi on ehkä luvallista poistua eduskuntasalista katsota tätä sallia rivitalo muutama muukin

ensinnäkin koska verokonnan arin paikka on hänen lompakkonsa niin verorikolliselle säädettiin veronkorotus joka on pahimmillaan saattoi olla jopa kakskyt viivakoodiprosentti

nyt kunnallisvaalien alla ja tässäkin keskustelussa kritisoidaan veronalennuksia ja väitetään että ne ovat pois palveluista

totuus on kuitenkin toisen näköinen

oikein ajoitetut oikein mitoitetut ja oikein kohdennetut veronalennukset tukevat talouden kasvua tukevat työllisyyden parantumista ja sitä kautta itse asiassa vahvistavat hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohjaa

peter kystä tai

arvoisa herra puhemies

olen oikein tyytyväinen että täälläkin on tyytyväistä väkeä

tämän hallinnollisessa menettelyssä tulevan veronkorotuksen lisäksi ja ohella tällainen törkeän veropetoksen tekijä tai siitä epäilty joutui rikosprosessiin missä hänelle tuomittiin rikosseuraamus esimerkiksi ehdollinen vankeustuomio ja sen lisäksi luonnollisesti korvattavaksi korkoineen huijatut verot

nimittäin minä olen itse kun olen miettinyt nimenomaan tätä sosiaaliturvaa ja työttömyysturvaa kaiken kaikkiaan niin tämä on yksi askel siihen että se on kannustavampaa että me pystyisimme purkamaan niitä kannustinloukkuja

sen jälkeen muutama vuosi sitten euroopan ihmisoikeustuomioistuin totesi että tässä on erittäin suuri ihmisoikeusongelma ja että loukkaa ihmisten perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia se että kahdessa eri prosessissa määrätään kaksi eri seuraamusta jotka molemmat voidaan katsoa rangaistuksen luontoisiksi

kun täällä on kysytty miten tämä suhtautuu nyt siihen osallistavan sosiaaliturvan toimenpideohjelmaan joka on sovittu tuossa rakennepoliittisessa ohjelmassa jota valmistellaan nyt juuri ministeriössä ja on tarkoitus tämän syksyn aikana tehdä se toimenpideohjelma niin tämä todella linkittyy siihen hyvin voimakkaasti koska työhän se on parasta sosiaaliturvaa

minusta on hienoa että ministeri urpilainen omalla valtiovarainministeritoimikaudellaan viime vaalikaudella oli aktiivinen eurooppalaisella tasolla ja suomalaisella tasolla harmaan talouden ja aggressiivisen verosuunnittelun suitsimiseksi

arvoisa herra puhemies

ei tämä uudistus meidän terveydenhuollon kaikkia kiistattomia ongelmia luonnollisestikaan ratkaise mutta tässä otetaan askel eteenpäin

itse en osaa tätä pitää minään suurena ihmisoikeusloukkauksena mutta tämä on ollut euroopan ihmisoikeustuomioistuimen kanta ja lienee myös vallitseva kanta täällä suomessa

mitä tulee tähän portugalin sopimukseen joka toivottavasti uudistetaan niin minun mielestäni on täysin perusteltua että kun me toimimme sekä oecdn tasolla että eun tasolla tänä päivänä sen puolesta että ei olisi olemassa tällaisia veroparatiiseja joissa kikkailemalla yhtiöt pääsevät verotuksesta kokonaan eroon tai sitten onnistuvat minimoimaan sen aivan naurettavan pieneksi niin vastaavasti on täysin perusteltua ettei euroopassa olisi myöskään yksityishenkilöille sellaisia veroparatiiseja että yksityishenkilöt onnistuisivat välttämään kokonaan esimerkiksi eläkkeittensä verotuksen

ennen kaikkea yhteensovitetaan perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito yhteensovitetaan terveys ja sosiaalipalvelut ja tästä ymmärtääkseni tässä salissa on yhteisymmärrys

niinpä tämä euroopan ihmisoikeustuomioistuimen linja johti siihen että suomessakin ylimmät tuomioistuimet ryhtyivät jo soveltamaan tätä uutta linjaa eli jos ihmiselle määrättiin veronkorotus häntä ei voitu viedä oikeuteen tai jos hänet oli viety oikeuteen niin ei voitu määrätä veronkorotusta

siirretään verotuksen painopistettä työnteosta ja työllistämisestä energian käytön ja ympäristön kuormittamisen verotukseen

arvoisa herra puhemies

toinen pointti on se että ympäristöveroissa verotetaan enemmän saastuttavia ja verotetaan vähemmän vähemmän saastuttavia polttoaineita

kun täällä on puhuttu yhteistyöstä nythän pallo lentää kunnille ja siellä kaikki puolueet toivottavasti keskustalaiset ja muut kuntapäättäjät tekevät yhteistyötä

tässä yhteydessä on käyty jälleen kerran keskustelua siitä onko tarveharkinta joko puolison tuloihin liittyvä tai vanhempien tuloihin liittyvä tarveharkinta lainkaan paikallaan sosiaalietuuksissa

onko sdp tästä eri mieltä

eli kun aikaisemmin oli sekäettä niin nyt tänä päivänä on jokotai

toivon että mikään apollonkadun bunkkeri ei anna sellaisia ohjeita sinne kuntiin että yhteistyöstä pitäisi kieltäytyä

soini voi todellakin seurata asiaa lehteriltä käsin koska tekemällä tällaisia direktiivejä jonka kanssa nyt olemme tekemisissä eu itse kaivaa maata altaan ja nimenomaan vähentää kansalaisten luottamusta ja arvostusta euroopan unionin päätöksentekoa kohtaan

miten tämä sdpn ympäristövero tai energiaveromalli sitten ottaisi tämän asianomaisen henkilön tulotason huomioon en oikein tätä ymmärrä

hämmästelen taas kerran tätä yhdysvaltojen demonisointia vasemmistossa suomessa ja valitettavasti laajasti muuallakin euroopassa

tämä on johtanut esimerkiksi siihen että kun on määrätty veronkorotus parissasadassa törkeän veropetoksen tilanteessa niin nämä kaikki törkeän veropetoksen tehneet ihmiset selviävät ilman rikosseuraamusta

kun täällä on nimitelty näitä malleja niin minun mielestäni keskustan malli on tynkäkuntamaakunta malli koska eihän sinne kuntiin jää sosiaali ja terveydenhuollosta mitään päätösvaltaa mitään palveluja järjestettäväksi

kuten edellisen kerran kun tämä asia oli täällä puheena totesin nykyään taitaa olla niin että puolueet lähes laidasta laitaan ovat sitä mieltä että periaatteessa tarveharkinta tulisi poistaa niin opintotukeen eli vanhempien tarveharkintaan liittyen kuin näissä työmarkkinatukiasioissa puolison tuloihin liittyen

täällä on paljon sanottu että valiokunta on tehnyt hyvää työtä ja mielestäni valiokunta on tehnyt hyvää työtä ja nimenomaan tämän hyvityksen saamisen tiimoilla on pystynyt tulkintoja ymmärtääkseni viemään hyvään suuntaan

portugali näyttäytyy tällä hetkellä tällaisena veroparatiisina tiettyjen edellytysten täyttyessä ja on täysin perusteltua että tämä tilanne pyritään hallituksen ja eduskunnan toimesta muuttamaan

kannattaa muistaa että ilman yhdysvaltojen roolia adolf hitler olisi onnistunut euroopan valloituspyrkimyksissään paljon paremmin

nyt käsittelyssä olevalla lainmuutoksella meidän lainsäädäntömme saatetaan vastaamaan tätä euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja oman maamme korkeimpien oikeuksien omaksumaa linjaa

kannattaa muistaa että ilman yhdysvaltojen roolia neuvostoliitto olisi onnistunut kylmässä sodassa paljon paremmin

itse olen periaatteessa täysin päinvastaista mieltä

toivon että portugalin kanssa neuvotteluissa päästään ratkaisuun jossa esimerkiksi eläketulot verotetaan jommassakummassa maassa ja kaikin puolin oikeudenmukaisesti niin kuin kuuluu

eli kyllä tulorajoja voidaan korottaa edustaja tolppanen ja edustaja kerola mutta tulorajojen korottaminen joka on esimerkiksi työmarkkinatuen osalta paikallaan on aivan jotain muuta kuin se periaatteellinen ratkaisu että tarveharkinta poistetaan kokonaan

tosiasiaksi jää että tämän lain mukaan yrittäjä syyllistyy laittomaan tekoon jos hän esimerkiksi ravintolaan päästää naiset puoleen hintaan ja myös urheiluseuran takana olevat henkilöt syyllistyvät laittomaan tekoon mikäli kausikortteja myydään naisille jatkuvasti halvemmalla kuin miehille

en käsitä sitä että monet sellaiset fiksut ihmiset jotka muuten osoittavat hyvää harkintakykyä aina tässä yhteydessä muistavat yhdysvaltojen demonisoinnin

eli jatkossa verottajan on harkittava tyydytäänkö veronkorotukseen vai viedäänkö asia rikosprosessiin

olen sanonut ensimmäisessä käsittelyssä ja myös viime perjantaina että tämän uuden omaksutun käytännön jälkeen varsinkin törkeät verokonnat törkeimmät talousrikokset verotuksen puolella selviävät vähemmällä kuin aikaisemmin ja pysyn ehdottomasti tässä käsityksessäni

mutta ellei portugalin kanssa asioissa eteenpäin päästä niin kyllä suomen hallituksen pitää silloin harkita sellaista yksipuolista ratkaisua johon muistaakseni tanskakin on mennyt eli nykyinen verosopimus on irtisanottu jotta tästä epätyydyttävästä tilanteesta ja tästä eräänlaisesta veroparatiisista tässä suhteessa päästään eroon

erkki tuomioja jota muuten arvostan ja pidän viisaana miehenä ei pysty sanomaan mitään kielteistä esimerkiksi tämän päivän venäjän tai menneisyyden neuvostoliiton asioista ilman että hän samaan tai seuraavaan virkkeeseen onnistuu sisällyttämään myös yhdysvaltojen mollaamisen

koska jos tarveharkinta poistetaan kokonaan me lähdemme silloin siitä että oli puolisolla tai opintotuen kohdalla vanhemmilla millaiset tulot tahansa ne eivät saa vaikuttaa lasten tai puolison saamiin sosiaalietuuksiin

tässä ei ole kyse siis siitä että heidän tarkoituksenaan olisi syrjiä vaan laittomuus toteutuu jo sitä kautta että he näihin tekoihin ryhtyvät

kun aikaisemmin he joutuivat kärsimään sekä veronkorotuksen että esimerkiksi ehdollisen vankeustuomion vahingonkorvauksineen niin jatkossa he eivät joudu kärsimään veronkorotusta vaan nimenomaan törkeissä tapauksissa asia viedään aina käytännössä oikeuteen ja he joutuvat kärsimään kyllä yleensä ehdollisen vankeustuomion ja vahingonkorvaukset mutta he eivät joudu kärsimään tätä veronkorotusta joka kuten sanoin on kuitenkin verokonnalle hänen arin paikkansa eli kohdistuu lompakkoon

kun me olemme tätä tarveharkintaa lieventäneet ja osin poistaneet esimerkiksi opintotuen kohdalla näiden vuosien aikana kun minäkin olen täällä ollut niin minkä signaalin me olemme antaneet

me olemme antaneet sen signaalin että perheenjäsenten velvollisuus omilla rahoillaan ja omilla tuloillaan on lähinnä pitää huolta omasta itsestään että jos puoliso tienaa hyvin niin ne on tarkoitettu hänelle itselleen hän kehittää itseään matkustelee ehkä etelään ja muuta ja se onkin sitten yhteiskunnan asia huolehtia hänen vaimostaan tai opiskelevista lapsistaan

kun puhutaan vaalirahoituksesta niin on puhuttu erilaisista kampanjakatoista tai lahjoituskatoista joilla pyritään ehdokkaat saattamaan tasa arvoisempaan ja tasavertaisempaan asemaan käytettävissä olevien taloudellisten voimavarojen suhteen

arvoisa herra puhemies

haluan ensinnäkin kiittää sosiaali ja terveysvaliokuntaa yksimielisestä mietinnöstä ja todeta että toisaalta olen mietintöön eräiltä osin tyytymätön mutta toisaalta hyvin tyytyväinen

olisin tuonut esiin sen kiistattoman tosiasian että millään ratkaisuilla kaikkia ehdokkaita ei voida koskaan saattaa keskenään täysin samanarvoiseen ja samanvertaiseen asemaan